sitten vielä nostaisin toisen

minun mielestäni voisi olla perusteltua tehdä näitä haastatteluja myös tällaisista konkareista jotka täällä ovat istuneet vähintäänkin puolikkaan miehen iän jos eivät jo tämän ikäisen miehen koko iänkin

vielä yhden kun otan niin tällaisia uutisia löytyy myös turun ja kaarinan seurakuntayhtymästä joka on päättänyt myydä martinkirkon

nehän nousivat esille ennen muuta vedenalaisen toiminnan tapahtumissa niin ruotsissa kuin suomessa ja toisaalta myös itämerellä muissa poikkeavissa tilanteissa

ja toivon teiltä arvoisa ministeri aktiivista työtä nyt myös kriisinhallintaveteraaniohjelman maaliin saattamiseksi kuten myös veteraanirahojen palauttamiseksi sille tasolle kuin niiden kuuluu olla

tässä samassa on ehkä hyvä nostaa keskusteluun myös se että löytäisimme keinoja pienten tilojen suoramyynnin helpottamiseksi

minä annan tästä kyllä täyden kiitoksen pääministerille ja meidän hallitukselle ja toivon että tällainen keskustelun kulttuuri jatkuu jatkossakin että otamme toiset huomioon ja rakennamme yhdessä sellaista maata jossa jatkossa on työtä enempi on hyvinvointia enempi ja missä itse kukin voi pärjätä

mutta itse koen että sähköinen äänestys on parempi ja kannatettavampi ratkaisu kuin se että lähdemme poistamaan numeroita käytöstä vaalitilanteessa

itse olen näissä kysymyksissä maallikko mutta olen miettinyt sitä voisiko joku tapaus joka on tutkinnassa ollut tappona muuttuakin jossain vaiheessa murhatutkimukseksi kun sen tutkimus etenee

avoin parlamenttikirjasto on maailmanlaajuisestikin aivan kunnioitettava juttu ja on hyvä että meillä on kirjasto joka palvelee meidän kansanedustajien lisäksi myös laajasti opiskelijoita ja muita jopa kansainvälisiä eduskunnasta ja suomen politiikasta tietoa hakevia tahoja

tässä työssä kyllä kannustan nyt uutta puolustusministeriä puolustusministeri jussi niinistöä olemaan aktiivinen että avun vastaanottaminen ja avun antaminen tämäntyyppisissä tilanteissa olisi mahdollista

on erittäin hyvä että ministeri kiinnitti huomiota myös näiden rahojen käytön valvontaan

tästä tulee jonkin verran säästöä ja se tietysti antaa aina mahdollisuuden miettiä sitten uudestaan miten näitä rakentamismäärärahoja voidaan kohdentaa

sellaisia tuolla maaseudulla usein kaivataan että voitaisiin helpommin myydä erilaisia tuotteita suoraan maatiloilta eteenpäin

arvoisa puhemies

onko tarkoitusta pohtia kriisiviestintää niin että nämä varsinaiset sivut löytyisivät aina sieltä hakujen kärjestä ja ihmiset saisivat sen oikean tutkitun tiedon

myös edustaja tuomioja ja monet muut ovat sellaisia joita olisi hyvä haastatella

mutta tänä päivänä meillä on hieman sellaista murhetta suomessa että meillä on hienoja vanhoja rakennuksia jotka on suojeltu mutta niihin ei ole osoittaa riittävästi tukea kalliiden korjausten rahoittamiseksi

on hyvä että näiden seksuaalirikosten rinnalle nostetaan myös pahoinpitelyrikokset ja siirretään kunnilta valtion korvattavaksi

valiokuntakäsittelyn aivan loppumetreillä halusimme vielä korostetusti nostaa myös sen esille että esimerkiksi jokin oppimisvaikeus taikka lievä vamma on se sitten vaikkapa kuulo taikka näkövamma ei voi olla este ammattistarttiin pääsemiselle sillä ne nuoret ovat sellaisia että heidän paikkansa ei suinkaan ole automaattisesti erityisammattioppilaitoksissa vaan lievällä tuella he voivat jatkaa normaalissa ammattikoulussa taikka lukiossa opiskelujaan

erittäin perusteltua on pohtia myös sitä minkälaisia hankkeita ollaan tukemassa että näihin hankkeisiin tulisi jatkuvuutta ja myös sitä että kun tuo tukiaika loppuu niin nämä hankkeet jäisivät elämään myös sen jälkeen

toivon että näissäkin asioissa hallitus on aktiivinen ja vie sentyyppisiä uudistuksia eteenpäin tietenkin muistaen sen että ruokaturvallisuudesta ei saa ja idiootit i

on itse asiassa vähän erikoista että me olemme allekirjoittaneet lissabonin sopimuksen missä tämäntyyppisiä toimia kyllä tuodaan esille avunannosta mutta meidän oma lainsäädäntömme ei anna mahdollisuuksia vastaanottaa ja antaa apua toiselle maalle

kysyn

en ole missään tapauksessa rajoittamassa vapaata kansalaistoimintaa mutta olisi tärkeää että tuo tutkimustieto tulisi ykkösenä esille

ykn lasten oikeuksien sopimus on yksi merkittävimpiä sopimuksia

hänellä on sen näköinen ilme että hänellä olisi jotain kerrottavaa

kyse on kokonaisuudesta ja yksi mikä tässä varmasti huolettaa on se tullaanko tulevaisuudessakin posti jakamaan koko suomessa viitenä päivänä vai onko niin että tarkoitus on että posti jatkaa viiden päivän jakelua ja muut voisivat tulla vain kahden taikka kolmen päivän jakelulla

itse toivon että tätä viestiä ja näitä toimenpiteitä voidaan viedä mahdollisimman laajasti eri maihin

usein tällaiset vanhat talot sitten vain entisestään heikkenevät ja tulevat entistä huonokuntoisemmiksi ja osittain tavoitteena onkin omistajalla se että talo saataisiin tätä kautta purkukuntoon ja yli tämän suojelun purettua sillä usein tällaisen vanhan tontin arvo voi olla paljon suurempi muussa käytössä

valtaosa tuppaa olemaan sellaisia hankkeita että ne sitten loppuvat kun tuo raha automaattiyhdistyksen antama tuki loppuu

tätä samaa sukua on tietysti se että on tärkeää selvittää myös työntekijöiden rikostaustaa

pohjoismaiden neuvosto hyväksyi myös lausunnon jossa tuomittiin krimin liittäminen venäjään ukrainan perustuslain vastaisena ja yhdyttiin pohjoismaiden baltian maiden ja visegrad ryhmän ulkoministereiden julkilausumaan ukrainan tilanteesta

meillä suomessa tilanne on varmasti varsin hyvä verrattuna moniin muihin maihin mutta toki suomestakin varmasti löytyy niitä tilanteita joissa lapsen oikeutta esimerkiksi isään sekä äitiin voidaan vahvistaa tai pitää vahvistaa

niin kuin kirjaston hallituksen puheenjohtaja edustaja niinistö kertoi olen aiemmin jo esittänyt ajatuksen että näitä haastatteluja voitaisiin ihan hyvin tehdä pitkään kansanedustajana olleista kansanedustajista jo ennen kuin he jättävät tehtävän

olen erittäin tyytyväinen siitä että hallitus kertoi tällä viikolla että myös vapaaehtoistyötä tekevien rikos ja sakkorekisterit tulevat tulevaisuudessa selvittelyn piiriin

rataverkkoa on varmasti nyt syytä kehittää ja perusparantaa ja hoitaa entistä aktiivisemmin niin kuin sitä on nyt tehtykin muun muassa sähköistyksiä on hoidettu kuntoon

arvoisa puhemies

tähän olisi mielenkiintoista kuulla ministeriltä vastausta

arvoisa puhemies

ulkoministerit tuomitsivat omassa julkilausumassaan venäjän kansainvälisen oikeuden vastaiset toimet ukrainassa ja antoivat tukensa eun lähetystön perustamiselle ja etyj operaation jatkamiselle ukrainassa

se on hienoa palvelua että posti tulee kuivana kerrostalon ylimmänkin kerroksen lattialle mutta näin ei tapahdu missään muualla euroopassa

mutta oikeastaan se minkä halusin nostaa esille on huoli siitä että sellaiset maat jotka ovat tässäkin sopimuksessa mukana katsovat läpi sormien tilanteita joissa lasten oikeuksia laiminlyödään

siinä kyllä varsin lyhytnäköisesti unohdetaan se pitkä historia ja se arvo joka tällaisilla rakennuksilla on tänä päivänä ja tulevaisuudessa vieläkin suurempi

arvoisa rouva puhemies

tämä ei ole vastine siihen että jos opinto ohjaus ei toimi niin sen jälkeen on ammattistartti siellä niin kuin takavarana vaan meidän pitää kyllä huolehtia siitä että opinto ohjauksen resurssit ovat riittävät opinto ohjaajia kouluissa on ja opinto ohjaus aloitetaan riittävän aikaisin

toivon että tässä asiassa myös lyhyet työsuhteet ja sijaisuudet otettaisiin näiden tarkastelujen pariin eli laajennettaisiin nykyisestä työ ja virkasuhteista koskemaan myös vapaaehtoistyötä ja lyhyitä työsuhteita

me panostamme samaan aikaan antidopingtoimintaan huippu urheiluun mutta erittäin paljon juuri tähän seuratoimintaan ja tähän monipuoliseen työhön jota yhdistyksissä ja kylissä tehdään

nostankin tässä esille yhtenä jäljellä olevista rataosuuksista hankohyvinkää radan sähköistämisen jota tässäkin salissa muun muassa ed

olisiko nyt syytä ainakin miettiä sitä että uudet kerrostalot rakennettaisiin niin että eun laajuinen alakertajakelu mahdollistettaisiin

vapaaehtoisuus on oikea tie varmasti kuntaliitoksissa jatkossakin

pidän tärkeänä sitä että myös näissä kysymyksissä me pidämme yhtä meidän ystävämaidemme ja pohjoismaiden kesken ja olemme aktiivisia myös tulevaisuudessa pitämään esillä sitä demokratiakehityksen esillenostoa mitä olemme jo pitkään tehneet

arvoisa puhemies

tällä viikolla julkisuuteen nousivat niin kutsutut teepojat afganistanissa missä länsivaltojen sotilaat katsovat läpi sormien niitä julmuuksia joita siellä näille nuorille pojille tehdään

asemakaavassa suojellun rakennuksen omistajahan on velvoitettu pitämään rakennus kunnossa mutta tämä ei suinkaan suomessa tällä hetkellä koko ajan toteudu

se olisi yksi askel siihen että kirjejakelukin pystyttäisiin turvaamaan kohtuuhintaiseen jakeluun ympäri suomen

mutta kun edustaja kurvinen tuossa vanhoja hieman halusi muistella niin pöytäkirjaan on ehkä hyvä todeta myös se että viimeinen osapakkoliitos oli sipoon osien liittäminen mikä tapahtui keskustalaisen pääministeri matti vanhasen aikana

en oikeastaan ymmärrä sitä ajattelua joka kumpuaa niissä puheenvuoroissa joissa siviilipalvelus haluttaisiin pitää jonkinlaisena rangaistuksena vaikka itse olen henkilö joka näkee tärkeäksi sen että meillä on yleinen ja yhtenäinen asevelvollisuus

tämä hieman tästä nyt käsittelyssä olevasta asiasta viereen mutta sellainen asia jonka halusin tässä vielä esille nostaa

emme halua enää rekkarallia takaisin kantateillemme ja tiedämme hyvin että venäjän talouden elpyessä nämä liikennemäärät tulevat kasvamaan vaikka ne eivät enää ehkä niin paljon tulekaan kantateitä kuormittamaan kuin ennen

viime kaudella kun ympäristövaliokunnassa näitä vastaavia asioita emme silloin kirkkojen näkökulmasta vaan muiden rakennusten näkökulmasta läpikävimme niin kyllä huoli oli se mistä löytyy riittävästi resursseja ja rahaa tähän ylläpitoon jos niitä omistajilta ei löydy

minun mielestäni se on anteeksiantamatonta länsimailta että tällaisten sopimusten jälkeen toisissa maissa katsotaan läpi sormien tällaisia rikkomuksia

arvoisa puhemies

mutta se viimeinen asia jonka haluan nostaa esille on ammattistartin aloituspaikkakysymys eli nämä ammattistarttiin tulevat opiskelijathan tietyllä tavalla otetaan näille ammattikoulun normaaleille tutkintoon ja ammattiin johtaville paikoille

on hyvä että tätä veteraanikansanedustajien arkistoa laajennetaan

arvoisa puhemies

tämä on tietysti tosiasia elikkä edellisen kokoomusjohtoisen hallituksen aikana ei yhtään pakkoliitosta suomessa toteutettu

se on upea kokonaisuus ennen muuta tutkijoiden käyttöön ja toivon että eduskunnan kirjasto puheenjohtaja niinistön myötävaikutuksella ottaa nyt tänä vuonna käyttöön tavan että myös näitä pitkän linjan parlamentaarikkoja voidaan haastatella jo sinä aikana kun he tätä työtä tekevät

toki toivon että mahdollisimman moni miehistä ja kaikki naiset jotka haluavat lähtevät suorittamaan varusmiespalvelusta mutta itse myös kunnioitan sitä että joku oman vakaumuksensa takia ei halua tarttua esimerkiksi aseeseen ja näin hän valitsee siviilipalveluksen

se on hyvin yhtenevä nyt monessa muussa eli näitä ikärajoja on korotettu ja on hyvä käyttää tätä osaamista jota meillä käräjäoikeuksiin on tullut lautamiesjärjestelmän kautta hyödyksi pidempään

hangon satamahan on ainoa satamamme joka on läpi vuoden käytettävissä ilman jäänmurtajakalustoa

itse toivon että näissä oltaisiin entistä määrätietoisempia niin että lasten oikeus kouluun mutta myös seksuaaliseen koskemattomuuteen säilyisi kaikissa tilanteissa

käsittelyssä olevassa hallituksen esityksessä esitetään luovuttavaksi viiden vuoden irtisanomissuojasta ja tätä on lausuntokierroksella vastustanut aika laajasti työntekijäpuoli

arvoisa puhemies

eli kun sieltä esimerkiksi joltain linjalta jää paikkoja käyttämättä niitä voidaan sitten täyttää näillä ammattistartin opiskelijoilla

arvoisa puhemies

en voi olla nostamatta esille esimerkiksi iltalehden tässä syyskuussa keskusteluun nostamaa uutista että helsinki uhkaa purkaa vanhat puutalot keskustasta ja tämähän on herättänyt myös hämmennystä ja ihmetystä

monet näistä henkilöistä ovat aivan erinomaisessa työkunnossa ja työiässä tässäkin vaiheessa ja on hyvä että näitä muutetaan

tämän pääradankin kehittäminen on erittäin keskeinen lähivuosien tavoitteemme niin että voisimme tuolle pääradalle saada aikaan lisäraideparin

itse olin edelliset neljä vuotta eduskunnan kirjaston hallituksessa ja silloin kävimme näiden veteraanikansanedustajien haastattelujen ympärillä useammankin keskustelun

se on minun mielestäni ihan hyvä että tällainen mahdollisuus on ja on oikeus niin kuin aiemmassa puheenvuorossa edustaja filatov toi esille että näitä pidetään suhteessa toisiinsa varusmiespalvelusta ja siviilipalvelusta

tämä on aivan fiksu ja kannatettava järjestelmä mutta tulevaisuudessa pitää pohtia sitä onnistuuko tällä järjestelmällä kuitenkaan se että näitä ammattistarttipaikkoja joka paikasta löytyy

itse kuitenkin näen tämän uudistuksen ennen muuta niin että jokaiselle työtä tekevälle opettajalle lastentarhanopettajalle päivähoitajalle sairaanhoitajalle ja lähihoitajalle aivan varmasti kuntaliitosten syntyessäkin löytyy työtä

arvoisa puhemies

kahden lautamiehen järjestelmään siirtymisestä vaikka valiokunnan puheenjohtaja totesi että valiokunnan kuulemisessa ei olisi ollut merkkejä taikka keskustelua siitä että lautamiesjärjestelmästä oltaisiin luopumassa kun katsoo edellistä vaalikautta ja nyt tätä vaalikautta ja näitä keskusteluja joita käytiin silloin ja nyt näin lähellä toisiaan ja suunta on koko ajan se että lautamiesten roolia ja merkitystä pienennetään ei voi olla toteamatta että kyllä tässä suunta näyttää olevan siihen että jollain aikajänteellä lautamiehistä oltaisiin luopumassa

yleinen keskustelu maamme puolustamisesta ja puolustusvoimista on kulminoitunut viime aikoina hyvin vahvasti rakenteelliseen uudistamiseen ja myös talouden pakottamiin säästötoimenpiteisiin

silloin kannettiin aika isoa huolta siitä että ne varhaisimmat on tehty c kaseteille ja avokeloille ja silloin käytiin keskustelua myös niiden digitoinnista

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

oikeastaan itse miettisin sitä minkälaisia palveluita siviilipalvelusmiehille sitten suomessa tulevaisuudessa ohjataan taikka annetaan

voidaan jakaa eduskuntaryhmien koon mukaan tai sitten pitää nämä nuorisojärjestöt itsenäisinä ja katsoa heidän omaa toimintaansa ja minun mielestä tämä on oma keskustelunsa

näitä asioita varmasti on syytä nyt aivan tässä lähivuosina pohtia miten niiden kanssa voitaisiin edetä ja merkittävällä tavalla olla sitten valmiina kun tuo venäjän talous lähtee nousuun samoin kuin tietysti kotimaammekin talous ja siellä näitä paineita merkittävästi tulee olemaan niin junaliikenteen ja rahdin puolelle kuin sitten kumipyöräliikenteenkin puolelle

mutta tämä nimenomaan helpottaa sitä että hallinto ja johtajarakenne voidaan tehdä tällaisissa tilanteissa saman tien ajanmukaiseksi niin että se on mahdollisimman toimiva ja joustava kaikista näkökulmista

voisiko vielä hallituksen puheenjohtaja edustaja niinistö kertoa lyhyesti sen onnistuttiinko nämä kaikki vanhat nauhat pelastamaan ja siirtämään sellaiseen muotoon että ne säilyvät myös tuleville sukupolville

räsänen oli sitä mieltä salissa pöytäkirjoissa näkyy että jopa insestin kautta hedelmöittynyttä lastakaan tällaistakaan tapausta ei voisi abortin kautta keskeyttää

arvoisa puhemies

tämä nyt esillä oleva asia nousi esille syyskuussa kun suojelupoliisin päällikkö antti pelttari totesi että maamme terrorismilainsäädännössä on aukkoja ja se ei ole ajan tasalla

nyt perussuomalaisten joukoista on tullut aika kovaa kritiikkiä siitä onko ministeri arhinmäki kohdellut heitä samojen pelisääntöjen mukaan

itse miettisin olisiko löydettävissä esimerkiksi kirjastotyötä ehkä paremmin isänmaan etua ajavaa palvelusta näille siviilipalvelusmiehille joka voisi osaltaan tukea esimerkiksi kriisivalmiutta vaikkapa sairaaloissa toimiminen on hyvä esimerkki taikka sitten kun meillä ikäihmisiä tulee yhä enempi niin pidän sitäkin erittäin arvokkaana että näitä henkilöitä hakeutuu töihin vanhainkoteihin terveyskeskuksiin mutta myös nuorten pariin

arvoisa rouva puhemies

arvoisa puhemies

tässä edustajat oinonen ja virkkunen nostivat aivan oikein esille tuon tärkeän iän joka seurakunnassa on eli rippikouluiän jonka jälkeen tuo läheinen suhde omaan seurakuntaan on erittäin vahva

tämä uudistus on varmasti tervetullut

kun tässä hallinnonuudistustarpeista on puhuttu niihin asioihin on helppo yhtyä ja varmasti myös siihen että tullin resurssien pitäisi olla sellaisella tasolla että pystyttäisiin paremmin pysäyttämään muun muassa väärennökset lääkkeissä tietysti huumeet omana osana mutta myös valtava määrä erilaista teknistä esineistöä laitteistoa tulee väärennettyinä

siitä olin kyllä hämmentynyt että näin tiukkaa linjaa pidetään taikka raiskauksen kautta hedelmöittynyttä lasta

arvoisa rouva puhemies

pidän tätä irtisanomissuojamuutosta hyvänä ja toki aina varmasti liitossopimuksissa voidaan jatkossakin erikseen sopia erilaisia ratkaisuja

itse suhtaudun vähän nihkeästi kampanjakattoajatteluun

ovatko perusteet olleet samat kokoomusnuorille keskustanuorille vasemmistonuorille perussuomalaisten nuorille vai onko siellä erilaisilla jakoperusteilla näitä rahoja jaettu

hän toivoi muutoksia muun muassa sanamuotoihin terrorismiryhmän johtamisen kouluttamisen ja terroristiryhmään värväämisen rahoittamisesta

tämä ei aivan suoraan ehkä ole tilastona oikea sitä kristallinkirkkaasti avaamaan mutta kertoo ehkä jotain

arvoisa puhemies

itse näen että tärkeämpää on se että rahoitus on avointa ja olen esittänyt itse että kirjanpitotasoinen vaalirahoitusilmoitusjärjestelmä missä ne olisivat selkeästi näkyvissä voisi olla toimiva ja meillä on lahjoituskatto ja muut

se ei toki ole tämän lainsäädännön käsittelyä nyt vaan nyt käsittelemme lakia jossa laittoman abortin rankaisemisesta on kyse

tämä esitys on hyvä ja se nimenomaan niin kuin tässä on tullut esille tuo maaseudulle ja siellä olevilla aravataloille mahdollisuuksia perusparantaa ja laittaa kuntoon niitä

lisäksi suojelupoliisi on tuonut selkeästi esiin että terrorismiin kouluttautumisen puuttuminen rikoslaista on puute suomen lainsäädännössä

he tuovat oikeudenkäyttöön sitä maalaisjärkeä ja arjen tietämystä jota usein kaivataan ja myös oikeuden päätöksissä usein on kuullut että juuri nämä lautamiehet ovat tuoneet sellaisia näkemyksiä päätöksentekoon tuomioiden antamiseen joita tavalliset ihmiset pitävät tärkeinä

lähtökohtaisesti arvoisa puhemies tuntuu erikoiselta että täällä edelleen pohditaan sitä ja säädetään lakia että annetaan oikeus pitää kauppa kiinni

arvoisa puhemies

tämä tilasto jonka pyysin kertoo siitä kuinka paljon eri maakunnissa on hakijoita yhtä ammattikoulun paikkaa kohden

pidän tätä hallituksen esitystä erittäin kannatettavana ja hyvänä ja uskon että kuntaliitoksia suomessa tulee jatkossakin toteutumaan ja hyvä että ne tehdään kuntalaisten ja kuntapäättäjien johdolla

ennen muuta isoin muutos on se joka ehkä hivenen aiemmissa puheenvuoroissa on hämärästi tullut esille että nyt ollaan nimenomaan muuttamassa äidin rangaistusta miedompaan suuntaan

se on tärkeää mutta tärkeää on myös se että nämä kehysriihessä linjatut päätökset nyt viedään eteenpäin että saadaan maahan lisää kohtuuhintaista vuokra asumista ja myös muuta uutta asuntotuotantoa

nyt itse asiassa se ongelma edustaja viitanen on siinä että meillä on laissa että muu kuin tavanomainen kampanjatyö pitäisi avata ja kertoa

siellä on paljon hyviä henkilöitä jotka voivat tehdä työtä esimerkiksi kouluissa taikka nuortenkodeissa tämän tyyppisissä

keskusta kun arvostelee sitä että pääministeri katainen on lähdössä eurooppaan niin kun suomi on saamassa kerrankin erittäin keskeisen merkittävän tehtävän euroopasta niin luulisi että se olisi kaikkien suomalaisten etu puolustaa sitä että suomalainen henkilö puoluetaustasta riippumatta nousee euroopassa keskeiselle merkittävälle tehtäväpaikalle

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

olen edustaja skinnarin kanssa samaa mieltä siitä että nykyjärjestelmä on sekava siinä mielessä että eivät edes meistä kaikki ole varmoja jos tässä kysymyksen teen että mikä osa on avissa mikä on elyssä ja tämä on nyt yksi sellainen asia mitä nimenomaan korjataan mikä on ollut hieman erikoinen lähtökohtaisesti

noin puolet eu maista on tämän asian kriminalisoineet ja suomen pitäisi tarkastella näiden maiden uudistuksia mielestäni nyt huolella ja tarkkaan

arvoisa puhemies

arvostan kyllä näiden siviilipalvelusmiesten työtä myös hyvin paljon ihan yhtä lailla kuin heitä jotka lähtevät sitten varusmiespalvelusta suorittamaan joita onneksi tässä maassa vielä tulevaisuudessakin valtaosa tulee olemaan

eli äitiä ei enää voitaisi linnaan tuomita tuosta laittomasta raskauden keskeytyksestä vaan tiukennetaan rangaistuksia näille puoskareille laittomasti avustaville henkilöille ja annetaan äidille inhimillisempi vain sakkorangaistus ja se tulee toki tuon aborttilainsäädännön kautta